tästä kaikesta seurauksena on ollut se että viime vuosien aikana olemme joutuneet tuomaan maahan miljardien eurojen edestä tuontienergiaa

arvoisa herra puhemies

venäjää ei kuitenkaan saa eristää ei edes silloin kun se toimii sääntöjenvastaisesti kuten se on tehnyt ja tekee

sitten suomi osallistuu naton kumppanimaana omista lähtökohdistaan

arvoisa herra puhemies

tähän alkuun on hyvä todeta että kysymyksessä on todellakin katsaus katsaus vallitseviin yhteistyöjärjestelyihin mutta ei niinkään vallitseviin oloihin

toinen on se että kun tämä kabotaasijärjestely tulisi suomeen niin samalla suomalainen kuljettajayrittäjä joutuisi tietenkin epäedullisesti euroopassa tai missä tahansa vastaavaan tilanteeseen

valtava vahinko on jo tapahtunut motivaatio kärsinyt kantahenkilökunnalla ja tämä sotku on esissä

nyt on kysymys siitä että hallitus omalla politiikallaan takaa nämä mahdollisuudet

kyllä tässä mitä puheenjohtaja sipilä sanoi on vinha perä että nyt jos valtiovarainvaliokunta tekee oman osuutensa asiassa ja sitten ennen minihallitusneuvotteluja esittää jotakin niin hallitus tietysti niitten neuvottelujen jälkeen sanoo että miksette te silloin esittänyt siinä kun ei ole minihallitusneuvottelujen tulos tiedossa ja nyt jos esitetään niin te parutte kurkku suorana että te otatte lisää velkaa

perussuomalaisten mielestä energiapolitiikkaamme pitää saada käänne sekä vaalikausien yli kestävä ennakoitavuus

arvioiden mukaan venäjän keskiluokka joka suhtautui kriittisesti putinin paluuseen presidentiksi on käynyt ohueksi

nyt tarvitaan se kilpailukykysopimus

suomella ei voi olla kuin yksi ulko ja turvallisuuspolitiikka siis suomen linja ja sehän tietysti muodostetaan yhdessä eduskunnassa ja hallitus toteuttaa sitä ohjelmansa mukaisesti eli meillä täytyy olla tässä konsensus

haluan tässä julkisesti kiittää paperiliittoa ja niitä liittoja jotka ovat jo tehneet päätöksen periaatteessa siitä että tämä olisi hyvä viedä eteenpäin

tätä tulee tarkastella mutta se on selvää että perussuomalaiset katsovat että ministeri wallin johti eduskunnassa eduskuntaa harhaan ja se on sellainen asia että se luottamus ei hetkessä palaudu

arvoisa rouva puhemies

israel ja libanon ovat pääasiallisesti pitäytyneet rajalinjan kunnioittamisessa mutta rajalinjan kiistanalaisten kohtien merkitseminen on ajautunut umpikujaan

hallituksen ohjelmassa sanotaan että suomen kokonaisvastuut eivät saa kasvaa

on kuitenkin tärkeä korostaa että venäjän kuten myös isilin toiminnan johdosta turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut dramaattisesti

näiltä henkilöiltä on minulle tullut paljon yhteydenottoja että jos heille saisi pientä lisähelpotusta niin tämä on se tapa jolla kotimarkkinoita voidaan hyödyttää

jos saksan linja vaihtuu miten käy suomen

se tässä jankutuksessa nyt kävi selville että kaikki vanhat puolueet ovat olleet aikanaan tekemässä näitä ökyratkaisuja ja jättäneet katot tekemättä

siinä me saamme erinomaisen potkun lähtöpotkun ja myöskin myönteisyyttä ja hyvää mieltä tähän ja sopimisen kulttuuria

no ilman muuta sillä tavalla että muutkin jäsenvaltiot voivat rajoittaa suomalaisten yritysten toimintoja jos suomalaiset rajoittavat heidän toimintojaan

on erittäin hyvä että tässä salissa käydään tämä keskustelu ja pitäisin äärimmäisen arvokkaana että kun suomen valtuuskunta sinne menee se muodostaa yhteisen kannan

toimiessani ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana kun olin opposition edustaja silloin kaikki toiminta tähtäsi siihen että pystytään muodostamaan konsensus tehdään yksimielisiä päätöksiä tehdään yksimielisiä mietintöjä ja sitä kautta kanavoidaan tämä kansan suuri kannatus tähän meidän nykyiseen ulkopoliittiseen linjaan jonka uskon kaikkien täällä jakavan

se on täysin selvä asia

arvoisa herra puhemies

katsauksessa luetellaan uhkakuvien muutoksia mutta kansainvälisen keinovalikoiman kuvaus on ennallaan

ulkoministeri tuomioja selvittänee omassa puheenvuorossaan tarkemmin operaation yksityiskohtia joten en lähde niitä omassa puheenvuorossani käsittelemään

mitä sitten niin sanottuun tuottojenvaihtosopimukseen tulee niin totta kai me emme ole syriza me pidämme kaiken sen voimassa minkä edelliset hallitukset ovat sopineet ja se on suomalainen tapa

jaakonsaarikin viittasi

itella hoitaa postipalveluita peruspalvelua ja siihen pitäisi puuttua johtaako tämä nyt siihen että tulevaisuudessa posti jaetaan joka toinen päivä miten käy asiamiesposteille

onhan tämä nyt aivan relevantti kysymys ja oikea kysymys siitä että reilumpaa olisi kun hallitus tietää että minihallitusneuvottelut tulevat että nämä menisivät käsi kädessä

sitten toinen asia

edustaja arhinmäki kuunnelkaa voitte saada jopa tietoa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

suomen kriisinhallintaa koskevan päätöksentekomenettelyn mukaan tasavallan presidentti päättää suomen osallistumisesta ja osallistumisen lopettamisesta valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta

herra puhemies

katsauksen luettuaan ei voi välttää päätelmää että olemassa olevat keinot eivät ole riittävät uusien uhkien torjumiseen

jonkin verran historiaa lukeneena en voi yhtyä sellaisiin arvioihin että putinin toiminta olisi vain reaktiota lännen politiikkaan

jos meille tulee vahingonkorvauskanne niin saattaa olla niin että valtiolta haetaan iso määrä vahingonkorvauksia sen takia että me emme noudata sitä minkä joku edellinen hallitus on löperyydessään päästänyt syntymään

pankkien tappioita ei maksatettu veronmaksajilla finanssipolitiikkaa ei kiristetty ensimmäisenä ohjelmavuonna hyvinvointiyhteiskuntaa ei ajettu alas vaan se säilytettiin ja sitä paikoin jopa vahvistettiin pääoman liikkuvuutta rajoitettiin

nyt käsittelyssä oleva hanke on usean miljardin energiainvestointi aikana jolloin suomi tarvitsee kipeästi uusia investointeja

erittäin raaasti on palveluverkkoa karsittu ja asiamiespostisopimuksia ei ole tarpeeksi koska itella niitä korvaa niin huonosti

silloin kun kansainvälisillä foorumeilla esiinnytään yksimielisyys on voimaa

arvoisa rouva puhemies

kuten totesin alussa historiallinen näkökohta on venäjän kehitystä arvioitaessa syytä pitää tässäkin tilanteessa kirkkaasti mielessä

katsauksessa olisi ollut tarpeen pohtia näitä kysymyksiä kun niihin joudutaan joka tapauksessa etsimään ratkaisuja heti vaalikauden alussa

siksi ihmettelenkin että sosialidemokraattisen puolueen ministeriryhmän enemmistö vastustaa ydinvoimaa vaikka kaikki luulisivat että te duunaripuolueena puolustaisitte outokummun rautaruukin ja kaikkien näitten työntekijöitä

olemme tyytyväisiä siitä että hanke ei tarvitse suoraa valtion rahoitusta verotukia tai syöttötariffeja

onko yhteinen velanotto joku tavoite ja mikä mahtaa olla kokoomuspuolueen kanta

mitä hallitus aikoo ohjeistaa jotta tämä peruspalvelu jota varten tämä yritys on olemassa tulee hoidettua

suomalainen perusteollisuus teräs metalli puu kuljetukset kaikki on nyt vakavassa vaarassa

valtioneuvosto tuo operaatiot eduskunnalle joko selvityksinä tai selontekoina riippuen operaation mandaatista laajuudesta ja vaativuudesta

eurobondithan tarkoittavat velkojen sosialisointia

mutta kaksi asiaa

kansainvälinen järjestelmä ei ole kyennyt tehokkaasti vastaamaan venäjän eikä isilin eikä muiden terroristijärjestöjen toimintaan

tässä on perussuomalaisten vaihtoehto

onko kokoomuksesta tullut sosialistinen puolue

mitä hallitus aikoo tehdä että hallitus teollisuus ja ay järjestöt yhdessä sopisivat kun kysyntä on nyt matalalla ja sitä emme voi yksipuolisin toimin lisätä että tällä aikavälillä kun hätä on suurin katastrofi uhkaa koulutettaisiin tätä henkilökuntaa sen sijasta että lomautetaan

ja toinen on tietysti se että saadaan kannattavaa yritystoimintaa jonne saadaan ihmisiä töihin uusia veronmaksajia ja uutta vientiä

kerrottiinko eu kansanäänestyksen alla että suomi on aikanaan valmis maksamaan muiden eu ja emu maiden velkojen korot

fennovoiman voimalan rakentamisvaihe tarjoaa erinomaisia työmahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja luo aktiviteettia itse paikkakunnalle

tilanne on huolestuttava eikä se ole ohimenevä

kun minä kävelin sieltä tänne niin sillä välillä saimme tiedon että te olette tehneet korjauksia hyvä näin

miten voi olla mahdollista että te ette saa ministereitänne kuriin tämän hyvän työllisyyden takia

mielestäni aika olisi ollut hyvinkin kypsä tilanteen analysoimiseen ja vaihtoehtojen kartoittamiseen myös suomen turvallisuuden vahvistamiseksi jo tässä katsauksessa

tällainen taktiikka on historiassa lamaannuttanut muiden toimintaa ennakolta koska arvaamattoman vastaiskun pelätään olevan äärimmäisen jyrkkä

ja tämä on olennainen kysymys

mutta onko se parlamentaarisen arvokkuuden iso huomioiminen että kun teitä voidaan haastaa niin te juuri silloin sanotte että on muutoksia tehty

tilanne pahenee

onko tämä euron menestystarina todella sellainen tarina että velatkin ovat yhteisiä

rakennuttaja on lisäksi allekirjoittanut yhteistyökumppanien kanssa työmaasopimuksen jolla pyritään erityisesti varmistamaan että tällä työmaalla noudatetaan maamme työehtoja ja lainsäädäntöä

kyllä aikoihin on eletty että kotimaista energiaa suistetaan sillä lailla että vasemmisto tai itseään vasemmistoksi kutsuva linja on hallituksessa

perussuomalaiset eivät halua

katsauksen mukaan kansainvälinen yhteistyö on suomen turvallisuuspoliittiselle asemalle ja turvallisuudelle keskeisen tärkeää

nyt kun otetaan lisää velkaa ja pistetään evmään niin vaikka se on aivan älytöntä että näin tehdään suomen osalta ajatelkaa nyt

tämä on hallituksen kyselytunti mutta vasemmisto on epätoivoinen ja ahdistunut enkä ihmettele ollenkaan että näin on

me perussuomalaiset emme halua

hiilenmustaa politiikkaa koksia kattilaan tuontienergiaa sen sijasta että kotimaista turvetta ja puuta

kuka teki pohjat ja mihin ja kenen lukuihin tämä perustui

valtiovarainministeri katainen on mahtava mies

venäläisten poliitikkojen arvioita on syytä tutkia lukea ja pyrkiä etsimään sieltä yhteistä pohjaa jonka tulevaisuutta me voimme sitten arvioida näiltäkin perusteilta

valmistauduttaessa osallistumaan kriisinhallintaan on jo ennakkoon varauduttava myös mahdollisiin vastoinkäymisiin niin tässäkin operaatiossa mukaan lukien ihmishenkien menetys ja eduskunnan on osaltaan oltava valmis kantamaan poliittista vastuuta myös näistä seuraamuksista

ulkoasiainvaliokunta korosti pari vuotta sitten että suomen tulee pyrkiä aktiivisesti vahvistamaan verkottumista niin että voimme turvata niin rauhan aikana kuin kriisitilanteessa kokonaisturvallisuuden ja puolustuksen tarvitsemat voimavarat tarvittaessa kansainvälisen yhteistoiminnan kautta

onko kaikki porsaanreiät nyt tukittu

mutta kun katsotaan mikä on tässä suomessa ratkaisu näihin asioihin niin se on talouskasvu työ yrittäminen uusien työpaikkojen luominen etenkin vanhojen työpaikkojen säilyttäminen hyvän talousilmapiirin luominen ja nimenomaan myös maaseudun muistaminen eikä pelkästään kasvukeskusten palvominen

hyvät kollegat kokoomus epätoivon vimmalla taikinatiinussa ollaan päällään pystyssä siellä euron kriisissä ja koko ajan vaan sama mantra jatkuu

sen takia tarvitaan sekä turvetta että puuta puolustamaan suomalaista työtä ja yrittämistä turveyrittäjiä turvetyöntekijöitä metsätyöntekijöitä